yleistukea leikataan lähes puolet ykn tasa arvojärjestöltä juuri tältä naisten järjestöltä väestörahastolta lastenrahastolta

muut ykn järjestöt kuten unep ympäristöohjelma kehitysohjelma who fao ja ilo ovat jäämässä kokonaan ilman yleistukea siis kahdeksan järjestöä

myös maa ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön esitetyt leikkaukset ovat suuria ja lähes kaikkea sen puitteissa tehtävää yhteistyötä vähennetään

kuin pisteenä in päälle leikataan vielä rauhanvälitystyön rahoituksesta ja kuitenkin samaan hengenvetoon selonteko korostaa näiden järjestöjen roolia ja toimintaa suomelle keskeisenä osana kehitysyhteistyötä

nyt ruotsissa pohditaan yhtiöiden takaisinostamista

ristiriita on niin ilmeinen että lukija joutuu kysymään itseltään miten ihmeessä tämän selonteon tavoitteet voivat toteutua

vielä kaksi vuotta sitten oecdn arvion mukaan suomi oli ansioitunut kehitysmaiden omien painopisteiden kunnioittamisessa joustavuudessa ja tuloshakuisuudessa

on perusteltua kysyä onko järkevää myydä merkittävä osuus tuottoisasta ja huoltovarmuuden kannalta merkittävästä yhtiöstä kuten nesteestä

suomea pidettiin käytännönläheisenä ja vastuullisena toimijana

nyt tästä toimivasta mallista ollaan luopumassa

arvoisa puhemies

on perusteltua kysyä onko valtiollinen kehitysyhtiö oikea tapa luoda kasvua vai pitäisikö valtion mieluummin luoda parempia olosuhteita yksityisen rahoituksen kuten joukkorahoituksen kanavoimiselle kasvuyrityksille

hallituksen linjaukset ovat siirtämässä kehitysyhteistyön sen sisäkehältä ulkokehälle jolla rahoituksen painopiste siirtyy suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä finanssitoimijoille pääomasijoituksina ja lisärahana eu tasoisille toimijoille

arvoisa puhemies

periaatepäätöksessä esitetään muutoksia valtionyhtiöiden johdon palkitsemisjärjestelmään ja yhteiskuntavastuuseen

yritysjohtajien ylisuuret palkkiot ja optiojärjestelmät ovat herättäneet katkeruutta kun samaan aikaan työntekijöitä on irtisanottu

kansalaisjärjestöt edustavat suomalaisen kehitysyhteistyön parasta osaamista ja toteutusta

kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä irtisanomisten kautta syntyvien lisävoittojen sijaan tulisi yritysten johtoa palkita yhteiskuntavastuullisuudesta työpaikkojen syntymisestä ja pitkän aikavälin liikevaihdon kasvusta

se on pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa juuri siellä missä tarve on suurin

saanen muistuttaa että hallitukset vaihtuvat ministerit vaihtuvat jopa virkamiehet vaihtuvat mutta nämä kansalaisjärjestöt jatkavat työtään sukupolvesta toiseen

arvoisa rouva puhemies

tässä hallituksen esityksessä on kysymys merkittävästä muutoksesta joka tulee edellyttämään toimenpiteitä niiltä panttikirjojen haltijoilta joiden panttikirjat ovat vain paperisessa muodossa

valtion omaisuus kuuluu kaikille suomalaisille

arvoisa rouva puhemies

tämä on myös yksi hyvä osoitus siitä hallitusohjelman kirjauksesta kuinka digitalisaatiota tulee edistää

varmaa tietoa miljardin tarkkuudella ei tästä voi saada mutta yksiselitteistä kuitenkin on että suomen kehityspolitiikan painopisteet kuten ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen tukevat kansainvälisen toimintaympäristömme meillekin tärkeää vakautta

tässä hallituksen esityksessä nyt työeläkejärjestelmää muutetaan siten että ammatillista eläkeikää nostetaan asteittain

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei pidä järkevänä hallituksen suuntaa ja painopisteen muutosta kehitysyhteistyössä vaan peräänkuuluttaa laajaa keskustelua ja yhä edelleen voimakkaampaa tukea kansalaisjärjestöjen tekemälle kehitysyhteistyölle samalla kun voimme myös kehittää finnfundin kaltaisia instrumentteja

se on ongelmallista nimenomaan sen vuoksi että nämä ihmiset ovat tehneet erityisen yksilöllisen ja sitovan sopimuksen eläkeiästään

näistä sopimuksista nyt ollaan kuitenkin sanoutumassa irti

kirjallisen panttikirjan sähköiseksi muuntamisesta aiheutuvat viranomaiskustannukset peritään esityksen mukaan valtion maksuperustelain mukaisesti hakijalta eli kirjallisen panttikirjan haltijalta

ammatillisen eläkeiän nosto koskisi sellaisia ammatteja ja aloja joilla työssäjaksaminen työuran loppuun asti on jo nyt vaikeaa

palomiehet poliisit opettajat kaikki nämä yhdessä muodostavat ryhmän joka on meille kaikille tärkeä

käytännössä tämä johtaa siihen että meillä raskas työ ammateissa tai näin raskas näihin raskastyöammatteihin ei hakeuduta enää riittävällä tavalla ja tämä on huonoa kehitystä

tällaista asiakkaalle syntyvää kertaluonteista kustannusta voidaan pitää vähäisenä ja kohtuullisena kun sitä verrataan luotonottajalle syntyviin muihin luottokustannuksiin

lakivaliokunta pitikin tätä varsin tärkeänä kirjauksena että tällainen kertaluonteinen kustannus ei tule asiakkaalle kohtuuttoman kalliiksi

arvoisa rouva puhemies

esitys mahdollistaa luottolaitosten hallussa panttina jo olevien kirjallisten panttikirjojen massamuuntamisen sähköisiksi panttikirjoiksi

nyt kun on tosiaan tämmöinen välivaihe että menee jonkin aikaa ennen kuin sieltä uutta lakia tulee niin tässähän voi ihan alleviivaten korostaa että poliisilla taas ei ole rajoitteita vaan he voivat uusia sakotusohjeet vaikka ensi viikolla

kirjallisten panttikirjojen suuri määrä huomioon ottaen tästä voi aiheutua kertaluonteisia merkittäviä kustannuksia

kun täällä on näitä kansanedustajia joilla on poliisitausta ehkä edelleen ovat poliiseja niin ei muuta kuin viestiä siitä vain virkatovereille sinne että tarttuvat toimeen niin saadaan heti tätä asiaa eteenpäin

yleiskeskustelu päättyi

sähköisiin panttikirjoihin siirtymisestä on hyötyä niin kansalaisille ja yrityksille kuin luotonantajille ja kirjaamisviranomaisena toimivalle maanmittauslaitokselle

sähköisten panttikirjojen käyttö muun muassa helpottaa vakuuksien siirtoa ja hallintaa sekä alentaa vakuushallinnan kustannuksia

ottaen huomioon että jatkossa käytettävissä on vain sähköisiä panttikirjoja lakivaliokunta painottaa järjestelmän tietoturvallisuuden ja luotettavuuden merkitystä

tämä esitys on erinomainen ja valiokunta on hyvin tiivistänyt tähän nämä asian keskeisimmät kohdat

monet taiteenalat luovat myös kansainvälistä suomi kuvaa tavalla johon liike elämä tai poliittiset saavutukset eivät yllä

valitettavan usein olen joutunut näkemään meidän huipputaiteilijoitamme leipäjonossa kun ei enää riitä se saatava tulo sillä hetkellä siihen omaan elämiseen

on todella surullista nähdä että moni elämänsä urheilulle antaneena ja suomi kuvaa kirkastaneena sitten lopulta käytännössä jää minimieläkkeelle

tarkoitus oli äänestää jaa

olen edustaja modigin kanssa siitä täysin samaa mieltä että jonkinlainen kokonaistarkastelu pitäisi tehdä tähän jos taiteilijaa nyt voi freelanceriksi sanoa kun se tulee sieltä sielun syvyyksissä

yleiskeskustelu päättyi

me tipumme kaikkien pohjoismaiden tavoitteista ja vaikka kaikki tietävät meidän taloudellisen tilanteemme niin kuitenkaan kukaan maailmalla ei pidä suomea niin köyhänä maana ettei meiltä riittäisi apua kaikista eniten tarvitseville

viime vuoden merkittävät määrärahaleikkaukset sekä kohdennuksen muutokset keskeyttivät monet hankkeet ja ohjelmat

jos heillä ei sitten ole edes näitä digitaalisia palveluja saatavilla niin tämä muuttuminen tulee todella hankalaksi heille

nopeat suunnanmuutokset heikentävät keskinäistä luottamusta vaikuttavat suomen kansainväliseen maineeseen ja vaarantavat jo saavutettuja tuloksia

tämän kolmen vuoden jälkeen sitten nämä panttikirjat vanhentuvat eivätkä ole enää käytettävissä ja se tulee olemaan monelle yllätys sitten kun menee niiden panttikirjojen kanssa pankkiin että ne eivät olekaan enää voimassa eli tämä tiedottaminen pitää hoitaa hyvin

arvoisa puhemies

hallitus itse on sanonut että se toteuttaa hallitusohjelmaa kärkihankkeiden ja reformien kautta joten näitä tulee katsella kokonaisuutena niin kaikkia rahoja jotka ovat talousarviokirjassa kuin niitä rahoja jotka on mainittu näissä kärkihankkeissa

ja ei voi välttyä siltä ajatukselta vaikka se lähestymiskulma olisi kuinka rakentava niin kun lukee sitä tekstiä niin kuin se on ei voi välttyä ajatukselta että monessa kohdassa rahoja vain siirretään toimialalta toiselle kohdennetaan uudestaan otetaan tiukempaa kontrollia itse siitä mihin nämä rahat käytetään

se tuntuu siltä niin kuin hallitus olisi esimerkiksi siis kadottanut luottamuksen suomalaiseen tieteeseen ja yliopistokulttuuriin ikään kuin ne eivät itse osaisi arvioida minkälaista tiedettä ja tutkimusta kullakin hetkellä on toteutettava

arvoisa puhemies

kun kuuntelin tuossa ministeri mäntylän vastausta niin tulin jollakin tavalla surulliseksi sillä hallitus näyttää olevan leikkauksissaan eläkeläisiltä hyvin harkitsevainen kylmä ja päättäväinen ja tietoinen siitä mihin nämä toimenpiteet johtavat

tietenkin on näin mutta jos elää avioliittomaisessa suhteessa niin kyllä se on vähän omituinen tilanne jos yhtäkkiä näkee pelkästään jostain sairaalan leikkauslistalta että siellä on puoliso vaihtamassa sukupuolta

tämä on kieltämättä uusi käytäntö mutta ei voi välttyä ajattelemasta onko tässä nyt suurikin epäluottamuslause hallituksen ja suomalaisen yliopistoelämän välillä

ei tässä nyt ole

no aivan oikein mutta ei tässä nyt ole kysymys siitä että saako joku luvan vai ei vaan siitä kuuluisasta yhteiselämästä

hallituksen reformit heikentävät perusturvaa työttömyysturvaa kuntien palveluita koulutusta tutkimusta tieteen edellytyksiä kehitysyhteistyötä ja kansalaisten ostovoimaa

yksi meidän ulkomaankauppamme kulmakiviä ja oikeastaan esteitä on ollut tämä riskirahoitus ja tässä otetaan nyt merkittävä askel eteenpäin niin kuin edustaja mykkänenkin totesi

arvoisa rouva puhemies

hallituksen esitys vie heiltä ensin osan leivästä sitten siivun asumisesta ja lopulta leikataan osa lääkkeistä

ei ole ollenkaan loppu vaan meillä on niin suuri ja syvä erilainen käsitys siitä mitä avioliitto ylipäätänsä on

huhtikuun alussa he olivat täällä kertomassa tarpeensa nyt mennään kohta kesäkuuta ja vastaus on että elosyyskuussa saatamme tuoda tähän joitakin uusia näkemyksiä

se vastaa siihen kysymykseen joka kansalaisilla usein on ollut

tämä ei ole oikeudenmukaista ei reilua ei millään mittarilla mitattuna ei tuottavuustavoitteella kuorrutettuna

miksi lapsia voidaan kohdella niin kuin heitä kohdellaan ja miksi siitä saatavat rangaistukset ovat niin kevyitä

tämä ajattelutapa että hallinnollisella näpertelyllä siellä voitaisiin täyttää maanviljelijän oma vatsa on aika korni tilanne

jokainen eduskunta vuorollaan muuttaa edellisen eduskunnan säätämiä lakeja

on oltava oikeus saada näihin vastaus ei vain joku ohjelma vastauksena vaan ihan oikeita vastauksia mitä on näiden suunnitelmien takana

tällä hetkellä peltoja kastelevat hiki ja viljelijöiden kyyneleet koska se mikä heille kuuluu ei heille näytä olevan edes matkalla millään tavalla

kristillisdemokraatit ovat jo vuosia yrittäneet saada aikaiseksi lainmuutosta jossa nämä lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset saisivat kovimman rangaistuksen

kristillisdemokraatit vaativat eläkeläisiin kohdistuvien leikkauksien uudelleenkohdentamista tavalla joka turvaa eläkeläisille mahdollisuuden vanheta arvokkaasti

ja sitten niin kuin tässä mietinnössä mainitaan tämä kuitenkin koskee aika suppeaa osaa teollisuudenaloja joten tätä piiriä joka voi tätä riskirahoitusta tai tukea hakea tulisi merkittävästi laajentaa ja tässä tulisi ryhtyä heti toimenpiteisiin

loistava ajatus mutta kyllä jälleen syntyy kysymys niin kuin täällä on sanottu tarkoittaako se suomalaisen yrityselämän yhä suurempaa myyntiä ulkomaille

talousarvioesitys johtaa nyt siihen että monen eläkeläisen askeleet käyvät leipäjonoihin

lasta tulisi tämänluonteisessa erittäin vakavassa asiassa pitää lähtökohtaisesti sillä tavalla kykenemättömänä puolustamaan itseään että lieventäviä näkökohtia on vaikea nähdä

teidän oma etujärjestönne kiertää täällä oppositiopuolueita pyytämässä meiltä apua voisimmeko tehdä jotain että tilanteeseen tulisi muutos

arvoisa puhemies

on sairasta säästää sairaalta

tämä on ennenkuulumatonta ja ihmettelen ja kysyn eikö yhtään paina omaatuntoa tämä tilanne

sen verran tässä sanon kun keskustelu on mielenkiintoista että kun vaaditaan ministeriä tuomaan sellainen esitys että hän voisi jotenkin vaikuttaa siihen mitä tuhannen tai sadantuhannen vuoden päästä maaperässä tapahtuu niin vaikka hyvä ministeri onkin niin silti pidän sitä hieman kohtuuttomana vaatimuksena

seksuaalinen hyväksikäyttö aiheuttaa alaikäiselle aina vakavaa vahinkoa vaikka sen seuraukset tulisivatkin näkyviin vasta myöhemmin aikuisuudessa

näin ollen vastuu lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on aina aikuisella ja jo sen yrityskin on rikos

hyvää naistenpäivää teillekin

se on selkeä viesti ja tulee toivottavasti johtamaan siihen että ne aikuiset jotka tällaisia tekoja harkitsevat jo alussa ymmärtäisivät että näin ei tule toimia

sairaan vanhuksen lääkkeistä ja leivästä leikkaaminen johtaa ennenaikaiseen pitkäaikaishoidon alkamiseen ja se tulee maksamaan monikertaisesti näihin säästöihin verrattuna

tässä hallituksen esityksessä on sellainen pieni virhe joka nyt täällä on jo monenkin suusta tullut esiin että kun hallituksella itsellään on kärkihankkeena tämä digitalisoituminen niin tavallaan nyt tässä olisi ollut erinomainen tilaisuus tuoda se tarkasteluun ja ehkä luoda jo puitteet sille miten tätä digitalisointia olisi voitu suojata ja turvata

ehkä äskeinen sanavalintani oli enemmänkin tällainen kuvaava että ei tulisi olla avioliitossa sellaista tilannetta ettei näistä asioista voi puhua

arvoisa rouva puhemies

jos on vaikka kuusi lasta ja isä ilmoittaa että hänellä on syntynyt tällainen sisäinen uusi sukupuoli ja hän haluaa nyt muuttaa omaa olemustaan niin omituinen on se tilanne että siitä ei enää tarvitse keskustella

mielestämme arvoisat edustajat vanhuspalvelujen henkilöstömitoitukset ja hoito on saatava sellaiselle tasolle millä päättäjät itse haluaisivat vanhuutensa viettää

ja olisin toivonut että se olisi otettu tähän uudistuksena jo mukaan mutta niin kuin täällä nyt on käynyt ilmi niin tämä on erittäin tärkeä ja pieni aika hallinnollinenkin uudistus joten minä ymmärrän sen että se ei tässä ole

mutta tämä olisi tarjonnut kyllä loistavan mahdollisuuden ikään kuin laittaa se tähän ja veikkaan että kun se siitä aikanaan lainsäädäntöön tulee niin se ei kerralla kyllä valmistu vaan sitä joudutaan monesta suunnasta katsomaan mutta ehkä ne puitteet olisivat tässä voineet nyt olla

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää vaihtoehtobudjetissaan lääkekorvauksiin kohdistettujen leikkausten peruuttamista ja lääkkeiden maksukaton alentamista eläkeläisten asumistuen säilyttämistä sekä lisäkorotusta takuueläkkeeseen ja kaiken tämän ilman lisävelan ottoa sillä kyllä meillekin on tärkeää että maan talous laitetaan kuntoon